siksi juuri tämän varhaiskasvatuslain työryhmän työskentely on äärimmäisen tärkeää ja me tulemme vasta ensi keväänä saamaan eduskuntaan työryhmän ilmeisesti tekemät viilaukset ja hallituksen tekemät esitykset

oikeusministeriö on mukana mielenkiintoisessa hankkeessa jossa nuorisovaalien verkkoäänestys järjestetään eduskuntavaalien yhteydessä mitä ilmeisimmin tällaisena varjovaalina

onko oikeusministerillä aikomusta miettiä tämän hankkeen yhteydessä äänestysiän laskemista ja myöskin sähköisen verkkoäänestyksen edistämistä tällä hankkeella

hallitus on kehysratkaisuissaan varautunut nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ensi vuoden alusta alkaen

täällä edellä opetusministeri gustafsson totesi ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen siirrosta että pääkaupunkiseudulle aloituspaikkoja tarvittaisiin enemmän

ei valtionosuuksia todellakaan kunnille anneta armosta

miljardiluokan leikkaukset tulevat kiristämään kunnallisverotusta heikentämään kuntalaisten palveluita ja kiihdyttämään velkaantumista ja eriarvoisuutta

lähdemme politiikassamme siitä että koko maassa on oltava mahdollisuus ammentaa työtä toimeentuloa ja talouskasvua

kuinka vallitseviin tarpeisiin nähden niukempia voimavaroja halutaan jakaa

lapsiperheet ovat maksajina myös ruuan sekä lääkkeiden arvonlisäveron korotuksessa

kokoomusjohtoinen sinipunahallitus on valintansa tehnyt

se haluaa keskittää ja eriarvoistaa

liikennepolitiikassa hallitus on kohdentamassa lisärahaa suurille kaupunkiseuduille pääväyliin ja raideliikenteeseen kun se samalla leikkaa rahoitusta muualta

pitkäjänteisyyden puutetta osoittaa että edellisessä selonteossa eduskunnan yksimielisesti hyväksymiä niin sanotun kakkoskorin hankkeita ei ole huomioitu tässä uudessa hankelistassa

käsittämätöntä on myös että yksityisautoilijoita kohdellaan kuin ympäristörikollisia unohtamalla että varsinkin maaseudulla useimmille oma auto on ainoa kulkuväline

syöttöliikenne helsinkiin on yksi avainasia jos puhutaan siitä että kilpailukykyä halutaan koko maassa pitää yllä

pysyvät tiet monttuisina ja kansallisomaisuus rapistuu kiihtyvällä vauhdilla jos emme muuta suuntaa ja satsaa perusväylänpitoon

hallituksen leikkaukset suurten kaupunkiseutujen ulkopuolisesta joukkoliikenteestä sekä haluttomuus kehittää vaihtoehtoisia joukkoliikennemuotoja lisäävät yksityisautoilun tarvetta

mitä tulee arctia shippingiin ja tähän arktiseen osaamiseen ja jäänmurtoon pidän tärkeänä että hallitusaitiossa nyt saadaan yksimielisyys siitä miten missä milloin ja millä tavalla arktisilla alueilla oikein ollaan sitten esillä suomena

keskusta tarjoaa hallituksen liikennepolitiikalle vaihtoehdon

ministeri käveli kepeästi ohi maakunnallisten yhdessä laadittujen listausten ainakin omassa maakunnassani pohjois pohjanmaalla

hallituksen esitys kolmanneksi lisätalousarvioksi jatkaa hallituksen hyvää linjaa elvyttävästä taloudenpidosta

haluamme huolehtia alueellisesta tasa arvosta ihmisten arjen tarpeista väylien kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä joukkoliikenteen kehittämisestä

miksi emme hyödynnä sitä täysillä

etenkin tyytyväinen olen siihen että työllisyyden edistämiseen on edelleen varoja suunnattu reilusti

tavoitteena oli että uusi ajoneuvojen katsastuslaki mahdollistaa kilpailun ja palvelutarjonnan lisäämisen alueellisen katsastuspalvelun mahdollisuuden myöskin syrjäseuduilla ja osaltansa myöskin kustannuksia alentavan vaikutuksen

on kansantaloudellista tuhlausta yhtäältä tietoisesti rapauttaa elämisen mahdollisuuksia ja tyhjentää alueita ja toisaalta rakentaa tilalle uutta

mutta ei tullut rahoitusta oulukemi välille vaikka kaikki normit liikenneturvallisuus mukaan lukien puoltavat tien parantamista

kuntien harkinnanvaraiset avustukset nousevat hieman ja tämä äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukeminen on nimenomaan sitä mitä täällä debattipuheenvuoroissa tässä aikaisemmin vaadittiin

arvoisa puhemies

nostetaan ja kiristetään bensan ja dieselin veroratkaisuilla liikkumisen kustannuksia kuljetusyrittäjien ja ammattiautoilijoiden tulevaisuudesta

lapset nuoret ja perheet eivät jää tässä lisätalousarviossa vähäiselle osalle sillä nimenomaan työllisyys jos mikä tukee perheitä tukee äitejä ja isiä siinä että lapset ja nuoret voivat sitten rakentaa myöskin tulevaisuutta perheissä hyvin

alalle on syntynyt viime vuosina useita kymmeniä katsastusyrityksiä joten kilpailu on omalta osaltaan jo koventunut ja hinnatkin laskeneet

luonnonvarojen hyödyntäminen matkailu uusiutuva energia ja biotalous sekä maa ja metsätalouden edistäminen tarjoavat niitä koko suomessa

asiakas voi edelleenkin mennä eri paikkoihin katsastamaan ja korjaamaan autoaan tai sitten valita näitä samalla luukulla olevia palveluita

väli ja pohjois suomi jäävät hallituksen liikennepolitiikassa vaille kehittämistoimenpiteitä

valiokunnan lausuma helpottaa monella tavalla asian hyväksymistä koska me haluamme tiiviin seurannan siihen että kun katsastus on edelleenkin luvanvaraista jota valvoo liikenteen turvallisuusvirasto ja siihen halutaan lisää myöskin resursseja niin valvonnan ja resurssien pitää olla taattuja ja mukana tässä asiassa

niille hallitus tarjoaa kylmää kyytiä

yksi sellainen pikku jarrutushan tai ei ihan niin pienikään tässä on olemassa valtioille valtioille jää valtiolle ei tuota valtionvelan vähentämisen jarrutuksena

vakava sairastuminen tai lyhytaikaista lääkehoitoa vaativa sairaus voi olla taloudellisesti kohtalokas etenkin työttömille

arvoisa puhemies

paitsi että hallituksen liikennepolitiikan alueellinen painopiste on väärä ei eri liikennemuotojenkaan kohtelu perustu tosiasioihin

eli siellä miljardi euroa vähennetään nyt sitten siitä aikaisemmasta suunnitelmasta joten kyllä tämä kansainvälinen finanssikriisi näkyy myöskin meidän budjetissamme omalla tavallaan

työttömyys ja toimeentuloturvajärjestelmän pitäisi periaatteessa rakentua kannustamaan itsestä huolta pitämiseen aktiivisena kansalaisena toimimiseen ja työttömyysturvan varassa elävien kohdalla siihen että työn aktiivinen etsiminen on numero yksi ja koulutus ja kuntoutustoimenpiteistä pidetään kiinni

pinta alaltaan laajassa maassa henkilö ja tavaraliikenne tulevat aina tapahtumaan pääosin maanteillä mikä tulee huomioida liikennehankkeiden painopistealueista ja rahoituksesta päätettäessä

pahoin pelkään että tämä tilasto vaan kaunistuu tästä niin että se kasvaa ellemme pysty ennalta ehkäisevää työtä tekemään paremmin kunnissa

sijaisperheistä on valtava pula

siirtymäaika on kuusi kuukautta jolloin lain toimeenpanon ja sen hyväksymisen välisen ajan yritys voi soveltaa ja sopeutua tulevaan uuteen tilanteeseen mutta tuo kolmen vuoden siirtymäaika mahdollistaa myöskin sen että paljon investoineet yrittäjät pystyvät sopeutumaan tähän uuteen tilanteeseen

alempiasteisen tieverkon ja yksityisteiden rahoitusleikkauksista on myös luovuttava

resurssien puute on tietysti valtava

uusi lastensuojelulaki astui voimaan tässä ja se tuottaa ne vuoden alussa

tämä nuorisotyöttömyys josta puhuttiin myöskin kyselytunnilla on roihahtanut euroopassa mutta meillä on todella alueita suomessa joilla on todellisia vaikeuksia työllistää nuoria

arvostettu puhemies

kysynkin ministeriltä miten tätä lakia ja sen toimivuutta seurataan missä sitä seurataan ja milloin voimme ehkä odottaa sitten johtopäätöksiä tämän lain millä juhlintaa edusti

maankäytön asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettelyä ei saa käyttää ohituskaistana liikennehankkeiden kansallisessa rahoituksessa

siksipä edes lyhytaikaisen työn tekemisen ja työn vastaanottamisen pitäisi olla kannustavampaa niin että et menetä heti työttömyyspäivärahoja

kotimainen uusiutuva energia työllistää se parantaa vaihtotasetta se on luotettava ja ennen kaikkea tämä energiahuoltovarmuuden parantaminen on tärkeää

vaikkakin viime viikonloppunakin sain sotkamosta viestiä että huoli raskaan kaluston katsastuspisteistä on todellinen niin katson että me madalsimme vielä sitä kynnystä että aivan kaikkia sellaisia raskaan kaluston tarpeisiin vastaavia säännöksiä ei yritysten tarvitse noudattaa jos syrjäseuduille halutaan tällaisia pisteitä perustaa

aiesopimusmenettelykäytäntöä ei tule myöskään laajentaa muille kaupunkiseuduille

arvoisa puhemies

lopuksi totean että edellä olevin perusteluin keskustan eduskuntaryhmä esittää liikennepoliittista selontekoa koskevaan mietintöön liittämässään vastalauseessa eduskunnan hyväksyttäväksi kuusi lausumaehdotusta

oulu on lämmennyt tähän asti turpeella olemme joutuneet käyttämään puuta mutta sen lisäksi voimalaitoksissa on nyt kattiloita uusittu hiilen tarpeisiin

siksipä keskustan eduskuntaryhmän tekemä lakialoite on tervetullut edistämään sitä ajatusta että työn tekeminen ja työn vastaanottaminen olisi aina kannatettavaa

siksipä hallituksen toimet juuri turpeen käyttöön ja turpeen ja puun yhteiskäyttöön verotuksellisin ja myöskin tukipoliittisin keinoin ovat aika turmeltavia

koulutusvaatimukset säilyvät lähestulkoon samanlaisina elikkä ammattikorkeakoulututkinto vaaditaan edelleenkin ja korkea koulutus sillä tavalla että ammattitaito on hyvä ja siihen riittävä pätevyys olemassa

meidän pitäisi käyttää kaikin keinoin kotimaisia uusiutuvia energioita juuri niillä alueilla joissa niitä on käytettävissä tuulivoiman vesivoiman jopa sen lisärakentamisen ja tämän turpeen hyödyntämisen keinoin

kaikkein eniten valiokunnassa puhututti tietysti tämä esteellisyysriippumattomuus asia josta todellista tarkastelua vaaditaan näitten vuosien aikana kun tämä laki astuu täytäntöön

voin yhtyä kyllä siihen ajatukseen että perusturvan taso on heikohko ja jäänyt pahasti jälkeen yleisestä kustannusten tason noususta

siksi tämä lakialoite on hyvä jäänmurtaja siinä oikeansuuntainen siinä että kannustetaan työntekijöitä ja se tuo liikkumavaraa myöskin toimeentuloon työttömän kukkarossa ja ennen kaikkea voimme myös säästää yhteiskunnan varoja ajattelemalla niin että tämä vähentää mahdollisesti toimeentuloturvarahoituksen tarvetta

arvoisa puhemies

eduskunnan liikuta per päivä se on liikuntapäivä syntyi ja sujui hyvissä aurinkoisissa merkeissä siinä mielessä että olinpa itse hallituksessa tai oppositiossa niin aina on voitettu ja niin tälläkin kertaa

toivon että myöskin laatujärjestelmä joka vaaditaan katsastuspisteeltä tulevaisuudessa tuo sitä luotettavuutta ja esteellisyyspelkojen madaltamista sitten tähän katsastukseen

istuva kataisen hallitus ei pääse itse linjattuihin tavoitteisiin

köydenveto on perinteikäs laji ja toivon että hallitusrintama ja oppositio myöskin saa seuraavalle kaudelle hyvät toimivat joukkueet ja päästään mittelöimään perinteikkäässä lajissa

tulevista ajatuksista toivon myöskin että liikenne ja viestintäministeriössä liikenneministerinä voisitte miettiä vielä voidaanko tätä kiertävää katsastusmahdollisuutta tuoda sitten mukaan koska se tuli aika monen asiantuntijakuulemisen myötä esille että se olisi suuri helpotus etenkin tuolla harvaan asutuilla alueilla

viime viikolla kun talousarviokeskustelu aloitettiin tässä salissa kinasteltiin eri puolueiden välillä velanoton määrästä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamisesta on tervetullut ja siitä on tehty hyvä sivistysvaliokunnan mietintö

keskusta ei kannata nykymenon jatkuvan syömävelan käyttöä

lisärahaa tarvitaan elvytyksen nimissä satsattavaan kasvuun työllisyyteen ja investointeihin

muutama vastaan potkiva ajatus on tässä lain valmistelun tiimellyksessäkin ollut mukana

voidaan suorittaa osatutkintoja ja on erilaisia oppimispolkuja niille jotka ennemmin suoriutuvat työssä näyttötutkinnon ja työssäoppimisen kautta

on toivottu ja odotetaan ihmetekoja rakenneuudistuspäätöksistä

mutta tämä tarkoittaa sitä että ammatillisen koulutuksen resursseja ei saa leikata

me tarvitsemme ohjaavia opettajia näille työpaikoille valvojia jotka pitävät huolta siitä että koulutus sujuu niin siellä koulunpenkillä kuin myöskin työpaikoilla työssäoppimisen jaksoilla

heidän pöydällään lepäävät nyt kuitenkin esimerkiksi työurien pidentämisen päätökset joihin hallitus ei löydä yhdessä ratkaisua

on ajateltu niin että valvontamaksua nostetaan ja katetaan sillä sitten nämä lisääntyvät valvontahinnat mutta vielä voi kysyä että noustaan valvonta hintojen e nostaako valvontamaksujen korotus sitten asiakkaan hintaa eli tuleeko se kumuloitumaan sitten sille loppukäyttäjälle

meidän on vastattava työelämän haasteisiin esimerkiksi juuri tämän liikunnan kautta josta tänään on puhuttu paljon koska työssäjaksaminen on yksi tärkeimmistä asioista kun esimerkiksi työuran pidentämisestä keskustellaan

lähden itse lähtökohtaisesti siitä että jokaiseen ihmiseen ja yrittäjään voi luottaa

aivan liian moni nuori joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle aivan liian varhain ja tästä johtuen yhteiskunnalle tulee suuria laskuja

minkä verran te hallituspuolueen jäsenet aidosti ja oikeasti uskotte suurkuntien parantavan kestävyysvajetta

yli tai alikorjaamista en toivo ja siksi tämä valinnan mahdollisuus totta kai on edelleenkin asiakkaalle loppukäyttäjälle sitten tulevaisuudessa taattu

yksi tutkintorakenteeseen kuuluva elementti on se että oppisopimuskoulutusta halutaan lisätä panostaa ja helpottaa

lopuksi haluan sanoa että haluan itse mahdollistaa asiakkaille yhden luukun palveluperiaatteen koska uskon että se on käyttäjäystävällinen ja tuo helpotusta monen arkeen

mutta tällä hetkellä nykyinen oppisopimuskoulutus on kärsinyt tämän vaalikauden aikana siitä että rahoitusta on ensin leikattu ja sitten sitä vähän lisättiin

ihmeellistä on myöskin että kun hallituksessa istuu sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto niin tasaverot nousevat

silti on puhuttu paljon siitä että byrokratiaa juuri oppisopimuskoulutuksen saatavuuden kannalta poistettaisiin mutta mitään ei ole tapahtunut

no mitä nyt tässä tilanteessa oikein tarvitaan

tietysti tämä aika talouden aika taantuma tekee sen että moni yritys jättää ihan selvästikin ottamatta oppisopimuskoulutukseen nuoria koska tilauskirjoissa ja kansissa ei välttämättä ole niin paljon töitä edes omalle porukalle ja ehkä huoli ja murhe tulevista uusista työpaikoista juuri näissä yrityksissä ei ole akuutein

arvoisa puhemies

yleisradio on koko kansan radio

me kansanedustajat käytämme välillisesti suomen kansan valtaa ylen sisältöjen ja toiminnan suhteen ja olisin toivonut että salissa olisi ollut isompikin kourallinen kansanedustajia miettimässä ylen menneisyyttä mutta myöskin tulevaisuutta koska näissä kertomuksissa on aina uuden siemen josta kannattaa mennä eteenpäin

mutta silti oppisopimuskoulutusta pitää lisätä omasta mielestäni koska se antaa mahdottoman hyvän lähtökohdan niille nuorille joille teorian opiskelu koulunpenkillä ei ole paras mahdollinen tie suorittaa ammatillinen perustutkinto

meillä on paljon kotimaista raaka ainetta ympärillämme kuten puuta ja mineraalia

se liikuttaa silloin kun jotain suurta tapahtuu